oli valitettavaa että ministeriössä ei ollut luotu kriisiorganisaatiota ajatellen tätä eurokriisiä ehkä sillä ajatuksella että tämän kriisin ajateltiin menevän nopeasti ohi ja nyt kun se kuitenkin on pitkittynyt kriisiorganisaatio oli välttämätöntä myöskin ministeriön sisälle luoda

mitä tulee sitten edustaja kettusen puheenvuoroon epäonnistumisesta niin tämän hallituksen talouspolitiikka ei ole epäonnistunut

totta kai hieman harmittaa se että oppositiosta tälle vakuusvaatimukselle ei ole löytynyt tukea vaan edelleenkin oppositiossa ollaan sitä mieltä että suomen ei pitäisi ottaa tätä miljardin euron vakuutta vaan tukea pitäisi kreikkaan myöntää ilman vakuuksia

tämä päivä on ollut varsin synkkä päivä jos ajattelee niitä uutisia joita olemme kuulleet eri yrityksistä sekä yt neuvotteluiden käynnistymisistä mutta myöskin irtisanomisista

se luottamus edellyttää sitä että kaikki maat toimivat samoilla pelisäännöillä

valitettavasti näin ei ole nyt toimittu ja se on myöskin osasyy siihen että osassa euromaita on tällä hetkellä erittäin suuri velkakriisi joka heijastuu koko euroopan talouteen epävarmuutta lisäävänä tekijänä

ajatuksena on juuri se että rakenteita uudistamalla seiniä vähentämällä me pystymme turvaamaan opetuksen laadun pystymme huolehtimaan että jokaisessa maakunnassa on korkeakoulu niin kuin hallitusohjelmassa on sovittu ja sitä kautta myös suomalaisille lapsille nuorille ja aikuisille jatkossakin tarjotaan maailman parasta opetusta

maailma ympärillä on muuttunut edustaja kettunen maailma ympärillä on muuttunut

me uskomme siihen että pohjoismainen hyvinvointimalli pohjautuu työntekoon ja sen takia me haluamme synnyttää uusia työpaikkoja ja tarjota ihmisille mahdollisuuden elättää itsensä työnteolla

niin kuin aikaisemmin jo totesin minä arvostan sitä että oppositio tekee omia esityksiä koska se on demokratian perusta että meillä on erilaisia näkemyksiä vaihtoehtoja joista kansa sitten omalta osaltaan valitsee kenelle antaa tukensa

uskon että monessa kodissa koetaan tänään surua ja ehkä myöskin pelkoa tulevaisuudesta ja siitä löydetäänkö perheelle uutta työtä

jakaaksemme laman taakkaa oikeudenmukaisemmin tulee entistä suurempi osa verotuksesta hoitaa veronmaksukykyyn perustuen ei tasaverolla jossa köyhä ja rikas maksavat saman veroprosentin

seuraavaksi ryhmäpuheenvuorot ryhmien suuruusjärjestyksessä hypätä pois

minusta on hyvin tärkeää niin kuin edustaja omassa puheenvuorossaan viittasi että myöskin yrityksissä harjoitettaisiin tässä talouden epävarmuudessa malttia ja aina kun mahdollista pyrittäisiin käyttämään lomautustoimenpiteitä jotka ovat kuitenkin myöskin työntekijän ja yrityksen kannalta pitkällä aikavälillä parempia kuin yt menettelyihin tai irtisanomisiin lähteminen

sitä ei palauteta sillä että lisätään yhteisvastuuta vaan sitä palautetaan sillä että jokainen maa tekee itse kansallisesti sellaisia toimia joilla ta loutta laitetaan kuntoon joilla yhteiskuntarakenteita uudistetaan niin että kilpailukykyä lisätään ja sitä kautta myöskin luodaan edellytyksiä talouskasvulle

kun se suuri tämän ajan haaste on epävarmuus niin sitä epävarmuutta voitetaan parhaiten sillä ja luottamusta lisätään parhaiten sillä että tehdään niitä toimia jotka on yhdessä sovittu ja jotka on luvattu tehdä ja näin hallitus on myöskin tekemässä

silti ymmärrän edustajien huolen ja olen kaikin mahdollisin tavoin valmis kyllä hakemaan semmoisia uusiakin toimintatapoja siihen että tätä vuoropuhelua eduskunnan ja valtioneuvoston välillä voitaisiin lisätä

mutta minusta on selvä asia että hallitus noudattaa olemassa olevaa lainsäädäntöä ja jos sitten eduskunnalla on tähän asiaan joitain toiveita niin varmaan voidaan niitäkin herkällä korvalla kuunnella

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tämä on ollut suomen valtion linja ja tätä linjaa me jatkossakin edustamme eri yhteyksissä niin epävirallisissa yhteyksissä kuin virallisissa kansainvälisissä kokouksissa

tämän kriisinhallintamekanismin osalta käydään koko ajan neuvotteluja mutta myöskin sarkozy ja merkel ovat tehneet ihan merkittävän avauksen siitä että euroopan unionin osalta talouspolitiikkaa lähdettäisiin harmonisoimaan ja ottamaan askelia integraation tiellä

edustaja kataja hyvin ansiokkaasti kuvasi hallituksen tekemiä veropäätöksiä ja hän toimii eduskunnan verojaoston puheenjohtajana joten tuntee myös yksityiskohdat erittäin hyvin

täällä valiokunnan puheenjohtaja kumpula natri viittasi siihen että suuri valiokunta käy minunkin mielestäni hyvin avointakin ja suoraa ja rehellistä keskustelua mutta yhteinen ongelma meillä on aikataulut

hallitus vaalii huolella kansallista omaisuutta ja niin kuin viime kyselytunnilla viikko sitten aika perusteellisesti asian läpi kävimme finnairin osalta hallitus ei ole vielä tehnyt minkäänlaisia päätöksiä vaan tuon päätöksenteon aika on myöhemmin

hallitus ei kiristä työnteon verotusta mutta toisin kuin edustaja tiilikainen väittää hallitus ei ole myöskään keventämässä suurituloisten verotusta päinvastoin

uskon että myöskin tässä tilanteessa olisi yhteiskunnan ja meidän kaikkien kannalta tärkeää että maahan saataisiin kokoava työmarkkinaratkaisu joka omalta osaltaan pystyisi tuomaan suomalaiseen yhteiskuntaan ennustettavuutta vakautta sekä elinkeinoelämän puolelle että myöskin palkansaajapuolelle ja sitä kautta sitä turvaa ja uskoa tulevaisuuteen jota me tässä ajassa tarvitsemme

miksi

minulle jäi hieman epäselväksi se onko keskusta siis sitä mieltä että meidän pitäisi nyt ottaa lisää velkaa jotta me voisimme ikään kuin tuon rahoitusvajeen paikata

suomalaiset kuten maire luottivat aiemmin sovittuun kannustavaan ja välittävään eläkejärjestelmään

kun joudutaan nostamaan veroja kun tarvitaan lisää tuloja valtiolle niin me olemme pyrkineet etsimään sen kaltaisia verolajeja joihin jokainen ihminen voi myöskin omalla kulutuksellaan vaikuttaa

hallitus on nostamassa pääomatuloveroa ja tekemässä siitä myöskin progressiivisen

tästä syystä pitäisinkin hyvin tärkeänä sitä että koko eduskunta pääsisi keskustelemaan siitä mikä on suomen linja tähän talouspolitiikan kehittymiseen

jos meillä huomenna on euroryhmän kokous illalla ja vielä ei ole papereita olemassa siihen niin te ymmärrätte sen että tämä aiheuttaa myöskin valtioneuvoston puolella isoja vaikeuksia asioiden ja suomen kannan valmistelun osalta

nyt on syytä selvittää asia huolella ja sen jälkeen katsoa tullaanko tekemään uusia linjauksia vai sitä

on iso riski olemassa että me tämän kriisin johdosta menetämme yhden sukupolven euroopassa mikäli me emme nopeasti pysty torjumaan tätä sosiaalista kriisiä synnyttämään uusia työpaikkoja ja tarjoamaan myöskin nuorille mahdollisuutta kouluttautumiseen

minä uskon valtiovarainministerinä siihen että meidän pitää myöskin taloudessa tehdä politiikkaa ajassa ja tässä erittäin vaikeassa ja haastavassa kansainvälisen talouden tilanteessa hyvin huolellisesti arvioida se mihin meidän taloudelliset resurssimme riittävät

hallitus ei ole nostamassa arvonlisäveroa mutta sen sijaan me olemme nostamassa monia sellaisia veroja joihin jokainen meistä voi omassa elämässään vaikuttaa kuten esimerkiksi alkoholiveroon tai tupakkaveroon tai makeisveroon

on arvokasta se että suuri valiokunta suomessa pääsee käymään evästyskeskustelua valtioneuvoston jäsenten kanssa mutta mielestäni näin ison asian edessä kun puhutaan eläkepolitiikasta palkkapolitiikasta kilpailukykyasioista ja myös kriisinhallintamekanismeista ei riitä se että pelkästään suuri valiokunta käsittelee asiaa vaan tärkeää on että myöskin kansalaiset saavat tietää mikä on suomen linja ja sitä kautta myöskin eduskunta pääsee asiasta keskustelemaan

jokainen meistä voi omassa arjessaan vaikuttaa ja tehdä arvovalintoja haluaako muun muassa näitä päihdeaineita käyttää ja sitä kautta sitten maksaa hieman korkeampia veroja

eläkkeiden leikkaamista parempia keinoja työurien pidentämiselle ovat työssäjaksamisen tukeminen kuntoutus joustot työajoissa ja työn kierto sekä tietenkin myös houkuttelevat eläkekertymät

sen takia meidän pitää myöskin yhdessä keksiä semmoisia uudenlaisia vuorovaikutustapoja ja työskentelytapoja joilla me pystymme kansanedustajien vaikutusmahdollisuuksia lisäämään

itse asiassa tällä hetkellä myöskin valtiovarainministereiden keskuudessa haetaan konkreettisia keinoja joilla esimerkiksi pienten ja keskisuurten yritysten rahoitusmahdollisuuksia voitaisiin etelä euroopassa parantaa mitä kautta niillä olisi mahdollisuus työllistää nuoria ja siten antaa heille tulevaisuudenuskoa

sen takia kun me valmistaudumme hallituksen puoliväliriiheen joka käydään helmikuun lopussa kehysriiheen joka käydään maaliskuun lopussa se on se paikka jossa me myöskin arvioimme tulevien vuosien kehyksiä ja sitä mahdollisuutta osoittaa liikennehankkeisiin lisää rahaa tai sitten vaihtoehtoisesti jaksottaa aikataulullisesti näitä hankkeita uusiksi

vieraillessani viime viikolla helsinkiläisessä ruoka ja vaatejakelupisteessä näin mitä tosielämän hätä on

me saamme kahden viikon sisään raportin ja arvioinnin siitä missä tilanteessa kreikka tällä hetkellä on ja sen jälkeen on päätöksenteon aika kreikan osalta

arvoisa puhemies

hallitus on omalta osaltansa käynnistänyt nuorisotakuun joka astui tämän vuoden alusta voimaan ja jolla on saatu aikaan kohtuullisen hyvät tulokset huomioon ottaen että se on ollut vasta nelisen kuukautta voimassa

kaavamaisen eläkeikärajan nostamisen sijasta tulee ikääntyvien työntekijöiden työn kuormitukseen ja työolosuhteisiin kiinnittää erityistä huomiota

uskon että hyvin moni suomalainen sekä meistä poliitikoista että myöskin kansalaisista on myötäelänyt tätä tapahtumaa ja kokenut henkilökohtaisestikin surua siitä että tällaista pääsee suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa tapahtumaan

toivon että me emme ajaudu siihen tilanteeseen mikä oli kreikka paketin yhteydessä eli eduskunnalle tuotiin ota tai jätä ehdotus ja senkin takia on tärkeää että ennen kuin mitään kantoja eussa lyödään lukkoon eduskunta pääsee valtioneuvostoa evästämään

se ehkä tässä harmittaakin että erilaisia arvioitahan saadaan kun lisätään vaikka laina aikaa sataan vuoteen mutta olennaista on tietenkin faktoissa pitäytyminen ja se mihin edustaja brax täällä viittasi että me yrittäisimme yhdessä myöskin käydä sitä arviota ja analyysiä läpi mikä on se suomen valtion kantokyky kuinka paljon me voimme ottaa euroopasta vastuita ja millä ehdolla

tänään keskustelussa ei ole kreikan uusi lainaohjelma vaan keskustelussa on se hyväksymmekö me ylipäänsä että euroopan unionilla on olemassa kriisivälineitä joilla yritetään taistella tätä käynnissä olevaa talouskriisiä vastaan

mutta kysymys on siitä mikä on meidän taloudellinen liikkumatilamme tässä erittäin vaikeassa kansainvälisessä taloustilanteessa

edustaja pekkarinen aloitti tämän debatin aika värikkäällä puheenvuorolla jossa hän totesi että tämä hallitus jää historiaan monesta syystä

osana tätä nuorisotakuuta me olemme myöskin kehittämässä oppisopimuskoulutusta mutta edustajan esittämään malliin en ole innostunut enkä lähde mielelläni viemään eteenpäin kaksia työmarkkinoita ja sitä että nuorille maksettaisiin alle yleisten työehtosopimusten olevaa palkkaa

edustaja soinille voisin todeta sen että meillä on oikeastaan näissä rakenneuudistuksissa joita me olemme hyvin huolellisesti valmistelleet ja joista päätökset on tehty kaksi sellaista punaista lankaa

me olemme olleet valmiita omalta osaltamme osallistumaan eurooppalaisiin taloustalkoisiin mutta puolustamalla samaan aikaan suomalaisten etuja sillä että olemme saaneet sekä kreikalta että espanjalta vakuudet

työuran aikaisemmassa aloittamisessa olisi niin ikään paljon tehtävää ja tulokset olisivat työllisyyden lisäämiseksi tehokkaampia kuin eläkeiän nostaminen

me lähdemme siitä että seuraamme tietenkin työllisyystilannetta koko ajan ja mikäli näyttää että työttömyys lisääntyy ja nuo työllisyysmäärärahat eri puolella suomea ely toimistoissa ja keskuksissa eivät riitä niin siinä tilanteessa olemme sitten valmiita asiaa tarkastelemaan

itse asiassa tämän kyseisen tapauksen osalta on useampia selvityksiä tällä hetkellä käynnissä poliisin toimesta valviran toimesta helsingin kaupungin toimesta ja myöskin sosiaali ja terveysministeriö on asettanut oman työryhmänsä selvittämään kuntien perhetyön lastensuojelun toimintatapojen sekä lastensuojelulain toimivuuden kehittämistä

oletteko valmis tuomaan vielä ennen maaliskuun huippukokousta eduskuntaan linjaesityksen esimerkiksi pääministerin ilmoituksena josta käy ilmi mikä on suomen kanta eun talouspolitiikan kehittämiseen

me olemme ainoa valtio ainoa kansakunta joka on vakuudet saanut ja nuo vakuudet myöskin turvaavat meitä siinä tilanteessa etteivät nämä maat kykene lainojansa takaisin maksamaan

valitettavasti euroopan taloustilanne näyttää tällä hetkellä edelleenkin hyvin epävarmalta ja se on varmasti yksi syy siihen miksi todennäköisesti myöskin ennusteluvut meidän oman talouskasvun osalta tulevat olemaan alavireisiä kun tulemme ne ensi viikolla saamaan

arvoisa puhemies

taantuman luomassa epävarmuuden tilassa ja kaikkien edellä mainittujen työkalujen oltua mahdollisia hallitus ehdotti kuitenkin kaavamaista eläkeiän nostoa

tästä syystä tämä hallitus lähtee veronmaksajien kannalta mahdollisimman edullisesta tavasta joka on se että tuelle jonka me kreikalle annamme vaaditaan vastineeksi vakuudet

ylipäänsä työllisyysastetta pitää nostaa suomessa koska tämänkaltainen hyvinvointimalli joka meillä pohjoismaissa on käytössä on mahdollista vain silloin jos mahdollisimman moni suomalainen elättää itsensä ja perheensä työnteolla

on tärkeätä myöskin parantaa ikääntyneiden työntekijöiden mahdollisuutta tehdä nykyistä enemmän työtä koska valitettavasti työelämässä kovat arvot ja tuulet puhaltavat ja irtisanomiset usein kohdistuvat nimenomaan ikääntyneisiin työntekijöihin

kun meillä nyt on ensi viikolla valtiovarainvaliokunnan kanssa esimerkiksi yhteinen iltakoulu jossa käymme ylipäänsä julkisen talouden näkymiä läpi niin tämä voisi myös olla yksi aihe johon voisimme paneutua

ne kolme muutosta jotka tähän mekanismiin ovat tämän sopimuksen myötä tulossa koskevat nimenomaan ennakollisia ohjelmia pankkien pääomittamismahdollisuutta valtioiden kautta ja kolmanneksi mahdollisuutta ostaa joukkovelkakirjoja jälkimarkkinoilta

sen sijaan se että me emme ole päässeet kiinni orastavaan kansainväliseen talouden kasvuun johtuu siitä teollisuuden rakennemuutoksesta joka meillä on tällä hetkellä käynnissä ja se ei kyllä edustaja pekkarinen ole tämän hallituksen syytä

ratkaisu olisi toteutuessaan tarkoittanut sitä että ikääntyvillä työntekijöillä olisi maksatettu ylisuuria veronkevennyksiä hallitushan ottaa velkaa keventääkseen veroja

eli kyllä tuo eurokriisin jatkuminen ja ehkä toisaalta myöskin italian poliittisen tilanteen epävarmuus näkyvät myöskin euroalueen taloudessa epävarmuuden lisääntymisenä

siinä on tarkoitus katsoa myöskin viranomaisten välistä yhteistyötä ja löytää niitä epäkohtia jotta jatkossa pystymme huolehtimaan siitä että tämän kaltaisia tapahtumia ja

tämä hallitus itse asiassa on tehnyt myöskin rakenteellisia uudistuksia joilla me pyrimme vauhdittamaan opintoaikojen nopeuttamista eli sitä että opinnot saataisiin valmiiksi nopeammin nuoret siirtyisivät työelämään nopeammin

kuinka paljon johtuen kestävyysvajeesta johtuen erilaisista julkisen talouden haasteista jotka tulevat kotimaasta me voimme sitten ottaa uusia vastuita euroopasta

tai ehkä oppositio kykenee senkin laittamaan siksi mutta jos katsotaan ihan faktoja niin hallitusta ei voi syyttää siitä mitä nokiassa tai elektroniikkateollisuudessa on tapahtunut tai siitä mitä paperi ja metsäteollisuudessa on tapahtunut

vaikeaan taloustilanteeseen ratkaisu olisi sopinut huonosti sillä liian monet firmat irtisanovat juuri ikääntyneitä työntekijöitä siirtäen heidät eläkeputkeen

veronmaksajien ei pidä siivota pankkien sotkuja vaan sijoittajien pankkien osakkeenomistajien tulee jatkossa myöskin huolehtia itse ongelmansa mikäli pankkikriisiä tulevaisuudessa syntyy

eli kysymys on siitä että me pystymme saamaan mahdollisimman tehokkaan toimivan monipuolisen kriisinhoitovälineen ja sitä kautta myöskin taltuttamaan tätä kriisiä paremmin

sen takia on tietenkin tärkeää että euroalueella pystytään vahvistamaan talouskasvua luomaan paremmalle työllisyydelle edellytyksiä luomaan sitä kautta myöskin kysyntää niille tuotteille joita me täällä suomessa tuotamme ja sitä kautta tietenkin vahvistamaan myöskin meidän talouden kasvupotentiaalia

tarvitsemmekin takuun siitä ettei yksikään nuori syrjäydy peruskoulun jälkeen vaan hänelle on paikka koulussa työssä tai työharjoittelussa

niin kuin jo aikaisemmin totesin edustaja sipilälle niin koko tämä verouudistus tämä iso verouudistus joka koskee sekä yhteisöveroa että osinkoveroja tehdään sen takia että me olemme niin huolissamme suomen talouden tunnusluvuista että me näemme että tähän maahan tarvitaan ilmapiirimuutos

lisää kysymyksiä tähän teemaan ja jopa nykyisen salla nousta ei enää toistu

me olemme tehneet joustavan hoitorahan jonka käyttöönotto tulee ensi vuonna mahdolliseksi jolla tuetaan pienten lasten vanhempia työn ja perhe elämän yhteensovittamisessa ja me olemme tehneet työmarkkinajärjestöjen kanssa myöskin työuraratkaisun jolla pyritään täällä loppupäässä pidentämään työuria

kaiken kaikkiaan joudun itse jatkamaan matkaa mutta kiitän tästä keskustelusta ja olen hyvin avoin kaikille niille uusillekin ajatuksille joilla tätä yhteistyötämme voidaan edistää

sen sijaan hallitus kantaa huolta julkisen talouden tilasta mutta samaan aikaan tukee kasvua ja työllisyyttä muun muassa tällä lisätalousarviolla joka juuri äsken salille esitettiin

en usko että niin me täällä eduskunnassa tai hallituksessa valtiontaloudesta vastaavat poliitikot päättäjät kuin myöskään kuntapäättäjätkään kovin kevyin mielin ovat ylipäänsä kiristämässä verotusta koska me kaikki tiedämme että totta kai verotuksen kiristämisellä on aina vaikutuksia myöskin ihmisten arjen käyttäytymiseen ja toimeentuloon

se on totta että tällä hetkellä käydään hyvin vilkasta keskustelua sekä kansainvälisessä mediassa että myöskin jonkin verran kotimaan mediassa siitä mihin suuntaan euroopan unionia pidemmällä tähtäimellä ollaan kehittämässä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

eli sitä kautta eurokriisin hoitaminen on tärkeää myöskin meille suomalaisille mutta ei millä tahansa ehdoilla vaan tiukoilla ehdoilla niin kuin suomi on tähänkin asti näissä kriisin hoidoissa ja sen eri vaiheissa edustanut

edustaja tiilikainen totesi että euroopan talouskriisi on vakava ja se vie paljon tällä hetkellä valtiovarainministerin ja myöskin pääministerin aikaa